miten ministeri varmistaa sen mihin edustaja vehviläinen viittasi äsken että liikenteenvalvonnassa pysyy se resurssi myöskin tulevaisuudessa kun on riski että kotonakin tapahtuu kaikenlaista härdelliä

nyt on kunnilla valta

me hyvin tiedämme ne muutamien perheiden taloyhtiöt tai pienet rivariyhtiöt jotka on luonnollistakin jättää tämän tyyppisten vaatimusten ulkopuolelle

niissä taloyhtiön osakkaat hoitavat sitä kuin aidosti omaa yhtiötään ja ehkä kantavat itse henkilökohtaisesti muun muassa isännöitsijävastuuta ja silloin se asia on varmasti hoidettu

mutta kun isännöitsijävastuu on annettu ulkopuoliselle ja usein puhutaan vähän isompien elikkä suurempien ja useampien osakkaiden kiinteistöistä niin silloin olisi hyvä harkita

tässä yhteydessä totean kuitenkin että näitä kahta seikkaa jotka liittyvät siis isännöitsijän velvoitteeseen energiatehokkuuden parantamiseksi ja toisaalta sitten isännöitsijän pätevyyden harkitsemiseen ja sen osoittamisen harkitsemiseen jatkossa tulee minun mielestäni vakavasti harkita

se on selvää että kun on välikysymyskeskustelu niin keskustalaiset luonnollisesti teidän pitääkin olla vähän reippaina ja hermostuneina se kuuluu tietysti teemaan

mutta tietysti outoahan on se että kun me käytämme puheenvuoroja nimenomaan kuntalaisten palvelujen turvaamisen puolesta nähdään se asia niin että kuntapalvelut ovat rajoista kiinni

ainoastaan kuntademokratian näkökulmasta elikkä asukasdemokratian näkökulmasta voi olla tarkoituksenmukaista että niitä kuntia löytyy muutama tällä alueella ja vain sen takia

näin ollen toimien ne kuntapalvelut varmasti voidaan varmistaa myöskin niihin lähipalvelunomaisiin palveluihin koska ei tarvitse niitä hallinnon rakenteita maksaa

se varmasti ansaitsi sen kiitoksen nimittäin valiokunta teki puheenjohtajansa johdolla määrätietoista työtä ja pyrki nimenomaan tavoitteeseen johon koko eduskunta olisi voinut yhtyä

kaikenlaisista asunnoista on pulaa lähtien omakotitaloista rivitaloista kerrostaloista siellä kovanrahan vuokrat ja tuettu vuokra omistusasunnot asumisoikeusasunnot ja niin edelleen

tältä osin tämä humanitäärinen osuus laissa on pelkästään oikeuskäytännön mukaan ottamista lainsäädäntöön tai sotatilassa tilapäiset työskentelevät tai tilat ja toisaalta tilapäisen oleskeluluvan saaneille annetaan työnteko oikeus

pari huomiota

kuten olemme kuulleet tänään kaikissa puheenvuoroissa on pidetty asiaa hyvin tärkeänä ja se onkin tärkeä niin kauan kuin suomalaisia ihmisiä voisiko sanoa turhaan kuolee jonoon tilanteessa jossa meillä on mahdollisuus niin halutessamme itse vaikuttaa siihen että näin ei tapahtuisi

elintenluovutustestamentit ovat yksi osoitus siitä

näin ollen tässä yhteydessä arvoisa puhemies rohkenenkin vedota meihin kansanedustajiin ministeriin valtioneuvoston ja eduskuntalaitoksen henkilökuntaan

olkaamme esimerkillisiä

täällä puhutaan edustaja hongiston ja mäkipään puheenvuoroissa muun muassa siitä että se turvallinen pieni kunta jossa minä olen elänyt ne kymmenet vuodet taaksepäin ajatellen on juuri se oikea tapa elää jatkossakin

aivan kuten edustaja backman täällä totesi keskusta haluaa siirtää läheltä kauas kun me haluamme pitää sen riittävän vahvojen kuntien vastuulla jotka varmistavat hyvät peruspalvelut jatkossakin

täällä puheenvuoroissa edustajat paatero ja lindtman nostivat esille muun muassa hallintovaliokunnan mietinnössä esille nostetut kehittämisalueet

erittäin tarkoituksenmukainen erittäin järkevä valtion aluehallintouudistus on tehty ja se on nytten kehittämiskohteena nimenomaan eduskunnan pyytämän selonteon pohjalta mitä osa alueita tulee jatkossa kehittää ja sen takia keskustelemme

elikkä lähtökohta minun mielestäni on erinomaisen hyvä ja halusin painottaa nimenomaan sitä että elämä jatkuu tämänkin jälkeen ja ministeri tässä vaiheessa pitäisi huolta että sitä kehitystä tapahtuu eikä vain sitten joskus säätytalolla jonain kauniina päivänä jolloin kukaan ei tiedä oikeastaan mistään mitään että mitä olisi pitänytkään tehdä

kyllä kovasti meikäläinenkin tässä ihmettelee keskustan puheenvuoroa siltä osin koska juuri kuulimme tiedonannossa sen että vahvan peruskunnan kriteerit tulevat kesäkuussa

kuntia kuullaan siis uudestaan

kuntien toiveen mukaisesti kun valmistelu etenee taas portaittain eteenpäin on vaihe kuulla uudestaan miten mennään eteenpäin ja keskusta arvostelee sitä menettelytapaa

sampsa katajan erinomaisen hyvän puheenvuoron jälkeen tähän harmaaseen talouteen ja kotitalousvähennykseen haluaisin puuttua siltä osin että laajentaminen varmasti voisi olla hyvin tarkoituksenmukaistakin mutta mitä tulee harmaan talouden purkamiseen tavallisten kotitalouksien kohdalla niin ihmeellisen usein yhä edelleen tänä päivänä kohtaan ja vastaanotan semmoista viestiä että kuluttajat eli tavalliset kotitaloudet tavalliset suomalaiset ihmiset eivät osaa hyödyntää kotitalousvähennystä

arvoisa herra puhemies

täytyy nyt zyskowiczin jälkeen vielä toisen kerran allekirjoittaneenkin taholta todeta että oikeuskanslerin vastaus tähän mustajärven tekemään tiedusteluun oli ihan selkeä ja hallitus sitä kunnioittaa

siinä vaiheessa kun kunnat lähtevät tekemään omia tehtäviään selvityksiään kun laki tulee voimaan on heillä tiedossa kaikki yhtä lailla meillä kansanedustajilla kun kuntarakennelakia ruvetaan eduskunnassa nyt käsittelemään valiokuntatyöskentelyssä

mennään helposti harmaan talouden puolelle elikkä maksetaan helposti pimeänä kun niin on tehty vuosikymmeniä sillä on tietyt perinteet niin sanotusti olemassa

tässä yhteydessä haluaisin korostaa verottajan vastuuta että verottajan pitäisi yhä edelleen entistä enenevässä määrin kampanjamaisesti käydä esittelemään kotitalousvähennyksen menettelyjä miten se toimii miten kuluttajan pitää toimia

tietysti kaupallakin on oma vastuunsa

ei tässä oikeuskanslerin vastauksessa ja tässä meidän työskentelyssämme ja hallituksen linjassa tässä suhteessa ole mitään epäselvää

nykyinen varsin hajanainen valtion aluehallinto kootaan uudistuksessa kahteen moninaiseen viranomaiseen aluehallintovirastoon sekä elinkeino liikenne ja ympäristökeskukseen

tästä ed

elinkeino liikenne ja ympäristökeskukset huolehtivat kehittämistehtävistä

kysymys ei ole hämmentämisestä

aluehallintovirastot puolestaan hoitavat yhdenvertaisuustehtäviä

eri tehtävätyyppien eroja voidaan luonnehtia esimerkiksi siten että lähtökohtaisesti alueellisissa kehittämistehtävissä alhaalta ylöspäin tapahtuvan vaikuttamisen osuus on vahva

me kävimme keskustelua eduskunnassa tovi sitten siitä miten kreikan tilanne ratkaistaan miten eun tulevaisuus varmistetaan miten euroopan unionin jäsenvaltioiden asukkaiden tulevaisuus ja palvelut varmistetaan

minun mielestäni meidän pitäisi käydä suomessa ja eduskunnassa keskustelua tässä yhteydessä siitä miten kuntien palvelut halutaan varmistaa

tehtävien jakaminen kahden virastotyypin kesken mainitulla tavalla selkeyttää aluehallintojärjestelmää ja auttaa kansalaisia entistä paremmin hahmottamaan missä heidän asioitaan hoidetaan

pääsääntöisesti on kysymys siitä että nykyinen aluehallinnon viranomainen lääninhallitus työvoima ja elinkeinokeskus alueellinen ympäristökeskus ympäristölupavirasto tiepiiri ja työsuojelupiirin työsuojelutoimisto muutetaan aluehallintouudistuksen periaatteiden mukaisesti joko aluehallintovirastoksi tai elinkeino liikenne ja ympäristökeskukseksi

lisäksi hallituksen esitykseen sisältyy eräitä tehtäväkohtaisia erityislakeja koskevia aluehallinnon uudistamiseen liittyviä sisällöllisiä muutosehdotuksia

samalla esityksen perustelujen mukaan ehdotetaan sellaisten aluehallinnon viranomaisten tehtäviä koskevien erityislakien säännösten muuttamista jotka eivät enää ole teknisesti tai sisällöllisesti täysin ajan tasalla

ja sitten meillä on edustaja arvoisa puhemies

hallituksen esitys sisältää myös joitakin muutosehdotuksia jotka koskevat eräiden lupa valvonta ja valtionavustustehtävien siirtämistä keskushallinnosta aluehallintoon

maakunnan liittojen osalta aluehallintouudistukseen liittyvä sääntely sisältyy keskeisesti hallituksen esitykseen laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

valiokunta on mietinnössään todennut että uudistuksessa näyttää syntyvän elinkeino liikenne ja ympäristökeskusten sisälle sellaisia oikeudellisia rooleja että ne joutuvat jännitteelliseen asemaan toisiinsa nähden

hallintovaliokunnan mietinnöstä ilmenee millä tavoin aluehallinnon viranomaisten ja vastuualueiden erilaisista oikeudellisista rooleista johtuvia ongelmia on pyritty ratkaisemaan

käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen osalta valiokunta toteaa että laajaa säätelykokonaisuutta on vielä tältä osin erikseen selvitettävä ja arvioitava

muussa tapauksessa mahdolliset epäselvyydet joudutaan ratkaisemaan tuomioistuimissa muutoksenhakumenettelyhakemusten yhteydessä varsinaisten asiakysymysten ohella tai esi tai liitännäiskysymyksinä

ainakin elinkeino liikenne ja ympäristökeskusten tehtävien järjestely ylitse keskusten varsinaisten toimialueiden saattaa johtaa siihen että toimivaltainen hallinto oikeus on jokin muu kuin se hallinto oikeus jonka säännönmukaisen toimialueen piirissä kyseinen toiminta sijaitsee

asiantuntijakuulemisessa on kiinnitetty valiokunnan huomiota myös siihen että uusien viranomaisten alueellisen toimivallan sääntely eri säädöstasoilla voi aiheuttaa epäselvyyksiä alueellisten hallinto oikeuksien toimivallan suhteen

aluehallinnon uudistamisen aikataulu huomioon ottaen valiokunta lähtee siitä että tarpeelliset säädösmuutokset valmistellaan ja käsitellään erikseen vaikka säännökset ovat sinänsä yksinkertaisia

arvoisa puhemies

ympäristönsuojelulain muuttamista koskevassa lakiehdotuksessa ympäristönsuojelulain mukaista hallintopakkojärjestelmää esitetään tarkistettavaksi siten että nykyään ympäristölupavirastolle kuuluvat hallintopakkoasiat ratkaistaisiin jatkossa elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksissa

kotouttamiseen liittyvää maahanmuuttajiin liittyvää rahoitusta on tuotu joukkoliikennetaksaan on tuotu vähän tukea elikkä muutama miljoona sinne mutta itse asiassa nämä ehdotukset selonteon sisällä ovat hyvin suuria ja mittavia

yhteinen seututaksa ja monta muuta kotouttamiseen liittyvää haastetta

euroja ei näy missään

tämä on erinomaisen haasteellinen asia nimenomaan resurssipuolen näkövinkkelistä

kauniita ajatuksia tulee monelta

ministeri vapaavuori ei ole reilua että tässä vaiheessa maailmaa kun puhutaan tammikuussa ratkaisuja helsingin ja vantaan osan tulevaisuudesta ei käytäisi rakennekeskusteluja koska minulle kuntaliitokset ja seutuhallinto ovat toisiaan pois sulkevia asioita

samalla kun ympäristönsuojelulain ja ympäristölupien valvonta valtionhallinnossa keskitettäisiin elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksiin myös hallintopakon käyttäminen ympäristönsuojelulain mukaisissa asioissa keskitettäisiin niiden toimivaltaan kuuluvaksi

tällä hetkellä ympäristönsuojelulain mukaisia hallintopakkoasioita käsitellään sekä ympäristökeskuksissa että ympäristölupavirastoissa sen mukaisesti kummallako virastolla on käsiteltävässä asiassa ympäristöluvan myöntämistoimivalta

niiden luvanvaraisten toimijoitten osalta joissa toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tämä antaisi hallintopakkoa koskevat määräykset kuten tähänkin asti

vesilain mukaiset hallintopakkoasiat ovat useammin kuin ympäristönsuojelulain puolella asianosaisten vireille panemia ja niiden käsittelyssä näkyy siten myös eri yksityisten ja yleisten etujen yhteensovittaminen hiukan vastaavasti kuin intressivertailuun perustuvassa lupaharkinnassa

hallintovaliokunta pitää erittäin tärkeänä kiinteän ja aktiivisen yhteistyön luomista lupaviranomaisena toimivan aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ja valvonta ja hallintopakkoviranomaisena toimivan elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen kesken

myös hallintovaliokunnan mietintöön ja hallituksen esitykseen sisältyvät säännökset elinkeino liikenne ja ympäristökeskusten ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen riippumattomuudesta ja itsenäisyydestä on tarkoitettu osaltaan varmistamaan sitä etteivät esitetyt huolet intressiristiriitatilanteissa toteutuisi

valiokunta ei pidä hallintopakkotoimivaltaa koskevaa ratkaisua ongelmattomana minkä vuoksi sääntelyä on saatavien kokemusten perusteella arvioitava muun muassa suhteessa aluehallinnon uudistamisen keskeisiin periaatteisiin ja oikeusturvanäkökohtiin

asiantuntijakuulemisessa ja ympäristövaliokunnan lausunnoissa on nostettu esiin ympäristönsuojelu ja vesiasioita käsitteleviä ratkaisukokoonpanoja koskevia säännösehdotuksiin liittyviä näkökohtia joissa on kannettu huolta riittävästä asiantuntemuksesta päätöksenteossa

hallintovaliokunta on päätynyt mietinnössään siihen ettei ympäristönsuojelu ja vesiasioiden käsittelystä annettavaa lakia ole tarpeen muuttaa koska hallituksen esitykseen sisältyvä sääntely turvaa riittävän asiantuntemuksen

hallintovaliokunta katsoo kuitenkin yhtyen ympäristövaliokunnan lausuntoon ja asiantuntijakuulemisessa esitettyyn että ehdotetut säännökset jäävät epäselviksi erityisesti oikeusvaikutustensa suhteen

saadun selvityksen perusteella sähköistä tiedottamista koskevat säännökset on tarkoitettu informatiivisiksi ilman oikeudellisia vaikutuksia

tästä huolimatta ne ovat omiaan aiheuttamaan epäselvyyttä muun muassa siitä syystä että on mahdollista että asianosaiset vilpittömässä mielessä olettavat sähköisellä tiedottamisella olevan oikeusvaikutuksia

osaksi muutokset johtuvat siitä että eduskunnassa on samanaikaisesti tai on aiemmin ollut käsiteltävänä lakiehdotuksia jotka sisältävät muutosehdotuksia osittain samoihin säännöksiin joita sisältyy käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen

arvoisa puhemies

lopuksi vielä totean että hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena

samalla valiokunta viittaa aluehallintouudistuksen tarpeen tavoitteiden merkityksen valmistelun sisällön resurssien ja toimeenpanon osalta sekä muutoinkin hallintovaliokunnan mietinnössä lausuttuun

arvoisa rouva puhemies

työllistäminen on varmasti meille kaikille hyvin tärkeä asia